palveluseteli on yksi järkevimmistä tavoista palveluiden järjestämiseen

yleis keskustelulla on nyt päättynyt että pyrikään uskota sen käsittelyyn eduskunta hyväksyy lakiin sisälly mietinnön mukaisena että oikeus ensimmäinen

täällä voi todeta vain sen että taas kerran ministeri vapaavuoren ollessa siellä ministeriaitiossa kuuntelemassa omaan esitykseensä kohdistuvia kansanedustajien mielipiteitä häntä kehutaan niin että korvat punottavat varmaan tänne saakka näkyy

uudistusta tarvitaan koska muun muassa ikärakenteen muutos aiheuttaa tulevina vuosina kunnille sellaisia taloushaasteita joista ei selvitä ilman suuria ratkaisuja

mutta hyvä niin koska tällä lailla on merkittävä työllistävä vaikutus

yhtä lailla suhtaudun siihen keskusteluun mikä käydään tämän lain määräaikaisuudesta myöskin hyvin ihmetellen kun vasemmistopuolueet valiokuntatyöskentelyssä mietintöä tehdessään näkivät että kahden kuukauden jatko olisi jotenkin tarkoituksenmukaista ja kun nyt valiokunta sitten lausuman laittoi ja laittoi evääksi sen että asiaa seurataan ja tarvittaessa tuodaan vuoden uusi määräaikainen laki niin eikö tämä juuri kuten ed

hyvällä johtamisella ammattitaidolla saumattomilla palveluketjuilla ja teknisten innovaatioiden tehokkaammalla hyödyntämisellä voimme tarjota kuntalaisille vaikuttavia ja ennakoivia sosiaali ja terveyspalveluita jatkossakin

sosiaali ja terveydenhuollon kokonaisuudessa ennalta ehkäisevän työn ja tiedonkulun merkitys nousee yhä tärkeämpään rooliin

ennalta ehkäisevä ja sektorit ylittävä toiminta sosiaali ja terveysasioissa parantaa ennen kaikkea kuntalaisten elämänlaatua mutta on kunnalle myös taloudellisesti kannattavaa

tämä tarkoittaa sitä että esimerkiksi vanhukset saavat sujuvasti tarvitsemaansa hoitoa ja hoivaa riippumatta siitä kuuluvatko heidän tarvitsemansa palvelut sosiaali vai terveydenhuollon piiriin

arvoisa puhemies

ammatillisen koulutuksen osalta paras hankkeen tulokset vaikuttavat tässä vaiheessa myös lupaavilta

koulutuksen arviointineuvoston mukaan suuremman väestöpohjan koulutuksenjärjestäjät pystyvät paremmin takaamaan opetuksen laadun

koulutuspalvelujen laadun ja yhdenvertaisuuden toteutuminen on viime kädessä se asia jota tulee arvioida kun puhutaan kunta ja palvelurakenneuudistuksen vaikutuksista

palvelujen kehittämisessä nousee kaikilla sektoreilla esiin tietojärjestelmien toimivuus ja yhteensopivuus

hallintovaliokunnan ponsi tietojärjestelmien yhteensopivuudesta julkisella sektorilla onkin oikealla asialla

kokoomuksen mielestä tietojärjestelmien kehittäminen on keskeisessä roolissa palvelujen parantamisessa ja kuntatalouden tervehdyttämisessä pitkällä aikavälil lä

arvoisa puhemies

suomalaisten ikääntyminen vaikuttaa kaikkiin suomen kuntiin mutta vaikutukset eri alueilla ovat erilaisia johtuen muun muassa muuttoliikkeestä maahanmuuttajien keskittymisestä ja yhdyskuntarakenteesta

tärkeintä olisi edustajilta jotka tässä salissa istuvat ja kenties huoneissaan kuuntelevat että käyttävät sen rahan kuntapäättäjinä kunnassa siihen mihin se on tarkoitettu

kokoomus ei kaipaa metropolialueelle uutta byrokraattista välihallintoa vaan sitovaa ja konkreettista sopimuskäytäntöä alueen itsenäisten kuntien ja valtion välille

sanonpa myöskin sen että on tupannut tässä maassa olemaan semmoinen tapa että kun pistää normia kattoon niin silloin se tulee käytännön tavaksi kaikissa kunnissa missä se kenties on jopa alle sen normin elikkä on myöskin olemassa riski että kun määritellään taso minkä mukaan pitäisi elää niin siihen tasoon myöskin mennään

arvoisa herra puhemies

edustaja männistö käytti juuri erinomaisen hyvän puheenvuoron ja kokosi hyvin yhteen tätä tilannetta missä tällä hetkellä asuntopolitiikan osalta mennään teki myöskin hyviä kysymyksiä en lähde niitä toistamaan

tampereen ja turun seuduilla käyttöön otettu valtion ja seudun kuntien välinen maankäytön asumisen ja liikenteen aiesopimus edistää kaupunkien tasapainoista kehitystä

näin ollen keskitynkin yhteen aiheeseen ja lähinnä siihen mikä liittyy asuntojen oli sitten minkä tahansa lainen asunto mutta pääasiassa kerrostaloasunto elikkä yhteisessä omistuksessa olevien asuntojen korjausvelkaan

arvoisa puhemies

näin sanon sen takia koska ollaan tekemisissä asian kanssa joka mielestäni vaatii ja tulee vaatimaan jatkossa ylhäältäpäin ehkä enemmän ohjaamista kuin tähän mennessä suomessa on harrastettu

sillehän eivät itse asiassa välttämättä kuntapäättäjätkään taikka kiinteistönomistajat voi mitään jos iso merkittävä työnantaja tai muu poistuu alueelta ja muuttaa sitten alueen toimintaympäristöä oleellisesti

jotta kokonaisnäkemys kuntien asemasta tulevaisuuden suomessa tulisi määritellyksi parlamentaarisen kuntakomitean perustaminen on tarpeen

se ei ole edustaja ruohonen lerner julkisen hankintalain syy vaan se on sen syy ettei ole yhteistä tahtotilaa kehittää yhteistä mallia jonka mukaan edetään

tähän voisi alkuun aloittaa niin että malmi keskusteluahan ei käytäisi jos helsinki ja vantaa olisi yhdistetty kaupunkeina

taloudellisesti haastavana aikana jolloin on tehtävä välttämättömiä uudistuksia hallinto ja palvelurakenteeseen tarvitaan rohkeita ja vastuuntuntoisia kuntapolitiikkoja

nimittäin kyllä tosiasia kuitenkin on että pääkaupunkiseudulla asuntorakentamiseen kelvollista maata on riittävästi mutta toisaalta helsingillä on tietysti asukkaisiin liittyvä vinoutuma ja helsinki tarvitsee uusia asukkaita

tästä johtuvat myöskin ne edustaja niikon esille nostamat paineet vuokrien merkittäviin korotuksiin yhtäkkisesti kun otetaan huomioon ne kiinteistöihin kohdistuvat korjaustarpeet yllättävässä tilanteessa kun on putkiremontin tai jonkun muun remontin välttämätön tarve

tässä työssä kokoomus on mukana

nimittäin itse tunnustaudun vahvasti malmin kentän puolustajaksi ja totean ääneen että malmin kentän lakkauttamisen myötä on sanottu vaihtoehdoiksi hyvinkää nummela ja vesivehmaa aivan täysin korpikenttiä

ne eivät millään tapaa palvele malmilla tällä hetkellä toimivia lentäjiä tai alan ammatinharjoittajia

viranomaisten nykyistä selkeämpi ja yksityiskohtaisempi työnjako sekä maahanmuuttajien kotouttamista edistävistä toimenpiteistä säätäminen niin että ne muodostavat johdonmukaisen kokonaisuuden

tiusanen toisti ministeri vapaavuorta on kovin paljon kehuttu siitä että hän on saanut paljon muun muassa asuntorakentamisen puolella aikaan

tästä yhtenä esimerkkinä on sopimus helsingin seudun kuntien ja valtion välillä asuntotuotantotavoitteiden lisäämiseksi ja toisaalta myös niissä pysymiseksi

pidän myös hyvänä sitä että laissa painotetaan osallisuutta ja maahanmuuttajan omaa aktiivista panosta ja vastuuta kotouttamisensa edistämisessä

miten ministeri ja ministeriö aikoo yhteistyössä kuntien ja kaupunkien kanssa helsingin seudulla valvoa vahtia ja toteuttaa tätä sopimusta

vaikka lakiuudistusehdotuksessa mainitaan että maahanmuuttajien peruspalvelut tulee järjestää osana muita peruspalveluja tarvitsevat maahanmuuttajat kuitenkin alkuvaiheessa tiettyjä erityispalveluja ja alkuvaiheen ohjausta ja neuvontaa

olisiko nyt kenties aika puuttumiskynnys eli sellaiset

olen hyvin huolissani valtion tahon tarjoamien kotouttamispalvelujen riittävyydestä jo nykyisenkin lain aikana

tämä on erityisesti pääkaupunkiseudun kysymys koska yli puolet suomen maahanmuuttajista asuu tällä alueella ja valtakunnan sisäinen muuttoliike ei osoita vähentymisen merkkejä pikemminkin päinvastoin

pääkaupunkiseudun kuntien näkemyksen mukaan on tullut selväksi se että keskeisin ongelma on työvoimapoliittisen suomen kielen koulutuksen rahoituksen krooninen riittämättömyys sekä eri valtion viranomaisten ohjauksen ja neuvonnan puute omaan toimialaansa liittyvissä asioissa esimerkiksi kelan verohallinnon ja jopa migrin

lakiesitykseen on mielestäni jäänyt vielä epäselvyyksiä valtion ja kunnan välisessä työnjaossa ja se jättänee vielä liikaa sijaa tulkinnallisille asioille

kuten kuulimme myöskin saksanmaalta on tullut vahvasti sitä viestiä että kotoutumisessa maan kielien oppiminen on ensiarvoisen tärkeää

sitä ei ratkaista pelkästään lailla vaan se ratkaistaan resursseilla

kotouttamista ei ratkaista tekemällä lakeja

kotouttaminen ratkaistaan sillä että valtio kantaa osaltaan selkeän vastuun siitä että on olemassa resurssit kotouttamisen järjestämiseen

tältä osin helsinkiläinen espoolainen vantaalainen ja miksei muunkin kunnan edustaja mutta kun puhutaan että puolet rahasta joka tarvitaan on tältä alueelta tulossa

arvoisa puhemies

kyllä tämä laki on tältä osin riittämättömän vaatimaton siinä mielessä että rahat puuttuvat mutta laki tulee

ihmettelen kovasti sitä että huolimatta helsingin seudun kuntien pääkaupunkiseudun kuntien ja pääkaupunkiseudun poliitikkojen hyvin yksimielisestä ja vahvasta näkemyksestä että sipoonkorpi pitäisi viedä eteenpäin ympäristöministeriön virkamieskunta on se porukka tässä kokonaisuudessa joka sitä jostain ihmeellisestä syystä vastustaa

kun puhutaan pääkaupunkiseudun kunnista niin puhutaan miljoonaluokan kokoisista summista ja tässä meillä on kyllä hyvin suuri haaste kuntavaltio suhteessa

voisiko suomessa ajatella jotain omakotitalojen yksityistalouksien tukemiseen jotta saadaan maalämpöpumppujen ilmalämpöpumppujen tehokkaampaa käyttöönottoa kuten on muissa pohjoismaissa taikka eu maissa ylipäätään

toisaalta sitten on myöskin se että hallintovaliokunta on tämän vaalikauden aikana useampaan otteeseen korostanut sitä että kun kunnille säädetään lakisääteisiä velvoitteita niissä pitää myöskin valtionosuuden selkeästi näkyä rahoituksessa mukana ja tältä osin tämä laki on kyllä kestämätön

tänään viimeksi hallintovaliokunta viestitti sitä että kun valtio tekee kuntien kanssa yhteistyötä niin se yhteistyö tapahtuu siten että kunnille ei tässä taloudellisessa tilanteessa anneta lisätaakkaa palvelujen tuottamisessa ilman resursseja

tässä on pitkävaiheinen valmistelu käyty edellisellä hallituskaudella ja nyt sitten tässä ja siinä mielessä on tietysti hyvä että on löydetty monellakin tapaa oikeudenmukainen ratkaisu joka turvaa yleisradion toiminnan jatkossa myöskin muissa muuttuvissa tilanteissa

minä olen tavattoman tyytyväinen siitä että ministeri toteaa ääneen että hienosäätöä valiokuntatyöskentelyn yhteydessä on valmiutta tehdä koska ministerin oma valmiushan tähän säätelyyn on erittäin tärkeä ja on hyvä että eduskunnalla tässä suhteessa on mahdollisuus halutessaan vaikuttaa oikeudenmukaisempaan ratkaisuun

olen ihan varma että laki saa hyvän aktiivisen käsittelyn valiokunnassa ja varmasti teemme hyvän lain sitten

mutta arvoisa puhemies kannustan ministeriä vielä siinä mielessä että hän aktiivisesti ponnistelee sen eteen että kotouttaminen onnistuu myöskin resurssien kautta

poliisi ja rikosseuraamusvirasto toteuttivat alkuvuonna menestyksekkään operaation jonka päämääränä oli tavoittaa etsintäkuulutettuja henkilöitä

jos näin on niin mitä hallitus aikoo tehdä jotta nykyisten kustannuspaineiden alla vastaavan tyyppisiin yhteistoimintaoperaatioihin riittäisi jatkossakin resursseja

tämä hallituksen lakiesitys on moneltakin osin hyvä

jos tavoitteena on se että hallintoa tehostetaan ja toimintoihin haetaan tuottavuutta tuottavuuden lisäämistä niin se on tietysti tarkoituksenmukaista ja hyvä niin

byrokratian purkaminen on tietysti yksi tärkeimmistä hallinnon kehittämiseen liittyvistä elementeistä turhan byrokratian ja sehän suorastaan sitten luo sitä tuottavuutta kun sitä puretaan

nythän tässä laissa sitten kun maakuntien määrään ei juurikaan laissa haluttu puuttua tai sitä käsitellä päädyttiin yhteistoiminta alueiden perustamiseen ja yhteistoiminta perustuu joko yhdessä valittavaan toimielimeen tai sitten yhtäpitäviin maakuntien päätöksiin

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

kyllä hankintalaki on ollut hyvä ja toisaalta tämä selontekokierros eduskunnassa osoittaa sen että vaikka parannettavaa onkin niin siinä on myöskin ollut hyvää

olen ministerin kanssa ehdottomasti samaa mieltä siitä että kehysriihen päätökset poliisin kannalta olivat erinomaisen hyviä ja tervetulleita nimenomaan poliisien työllisyyden kannalta mutta ennen kaikkea kansalaisten turvallisuuden kannalta ja juuri sen perimmäisen tavoitteen kannalta että kansalaiset tässä suhteessa olisivat yhdenvertaisessa asemassa

miten ministeri näkee tämän mimmoinen riski tähän liittyy siitä että toimielin saattaa muodostaa uutta byrokratiaa

korostaisin kuitenkin sitä että ministeri muistaa lakia korjatessa painottaa sitä miten laissa jo oleva pk sektorin huomiointi tavallaan velvoitteena kunnille otettaisiin painokkaammin huomioon

huoltosuhteen muutos ja kaikki se meidän tiedossamme oleva tuovat kuntiin vielä suuremman hädän ja he olivat sitä mieltä maakuntajohtajatkin että oman maakunnan alueella tulee olemaan huomattavasti vähemmän kuntia kuin tänään

rossi viittasi tähän tulevaisuuteen että nyt aidosti voitaisiin miettiä että nämä yhteistoiminta alueet voisivat muodostaa omia maakuntiaan jatkossa

erinomaisen hyvä on tämä talousvaliokunnan esitys kaikilta osin

sen ohella että mennään eteenpäin lakia kehitetään pitää myöskin kehittää kuntien ostamisen osaamista

mutta yhtä asiaa ihmettelen tavattomasti sitä nimittäin että ministeri omissa puheenvuoroissaan tai poliisiylijohtaja on ottanut kantaa jo siihen mitä pora työryhmän tulisi saada aikaan nimittäin lpn liikkuvan poliisin lakkauttamisen

hallintovaliokunta olisi voinut pohtia sitä asiaa omalla tietämyksellään ja päätyä ehkä samaan tai sitten vähän lyhyempään aikaan mutta tässä suhteessa kyllä perustuslakivaliokunta ansaitsee vähän huomiota

kuulun niihin edustajiin jotka ovat kovin pahoillaan siitä että tämän sote ratkaisun myötä perinteiset suomalaiset kunnat muuttavat muotoaan hyvin radikaalisti me kaikki sen tiedämme ja me kaikki sen tiedostamme ja sen takia on suuri huoli siitä mikä niiden jäljelle jäävien kuntien tulevaisuudenkuva on miten ne pystyvät kantamaan sen vastuun mikä niille kuitenkin lakien kautta tulee

toinen asia mistä olen pahoillani on se että tämä monituottajamalli on täysin ulkona tästä sote lakiehdotuksesta se miten kaikki vastuu siirretään julkiselle puolelle ja toisaalta se monituottajamalli on käännetty pois